tässä asiassa ei olisi ollenkaan häpeällistä se että me olisimme tanskan ja ruotsin ja saksan seurassa emmekä missään toisessa

olen tämän vuoksi jättänyt tähän esitykseen rinnakkaislakialoitteen joka mahdollistaisi vielä valiokuntavaiheessa näiden säännösten mukaan ottamisen

zyskowiczia mutta tässä vastustan hänen ajatuksiaan koska pelottelemalla rikoksilla on ennenkin päästy tuloksiin jotka loukkaavat kansalaisten ihmisoikeuksia

tiedän hyvin että täällä eduskunnassa väheksytään kansanedustajan lakialoitteita ja valiokunnassa eletään siinä uskossa ettei niiden pohjalta pystytä täydennyksiä tekemään

ydinkysymys on tässä se voidaanko kaikkia suomalaisia koko suomen kansaa pitää oletettuina rikollisina voidaanko heidät alistaa kaikille näille rekistereille

haluan huomauttaa tai muistuttaa että aikoinaan hallitusmuoto ja muistaakseni valtiopäiväjärjestys kokonaisuudessaan hyväksyttiin lakialoitteiden pohjalta ja ne elivät muuttumattomina huomattavasti pidempään kuin nykyinen perustuslaki jota ollaan jo muuttamassa

sanon että jos rikostutkintaa kohdennetaan johonkuhun niin henkilön pitää olla jollain tavalla yhteydessä siihen rikospaikkaan jollain tavalla pitää poliisilla olla mahdollisuus yhdistää hänet siihen

nämä säännökset vaikutusvallan väärinkäytön palkitsemisen ja vaikutusvallan kauppaamisen kriminalisoimisesta ovat sillä tavalla ajankohtaiset että ne liittyvät aivan nykyisen vaalirahoitusskandaalin ytimeen

kun te nyt niin kauheasti kaikki haluatte vähentää rikollisuutta niin minä kerron kokemuksesta että helpoimmin se kävisi jos alkoholin kulutuksen saisi pudotettua puoleen

on huomattava että se toiminta joka tapahtui kehittyvien maakuntien suomen suojissa toimivan nova groupin toimesta sisälsi nimenomaan sellaista toimintaa jota näillä säännöksillä halutaan nyt kriminalisoida

mutta kuten sanottu tämä ihmisoikeudellinen ajattelu joka tässä kehittyy on tulevaisuutta varten internetmaailmaa varten ja minusta on tavattoman hyvä pitää niistä periaatteista kiinni

yritykseltä kerättiin rahaa sellaisen uskomuksen valossa että myöhemmin pystyttäisiin sitten vaikuttamaan hallitukseen tai kuntien kaavoitusratkaisuihin

nykyinen säännöstö on silloin riittävä kun päätöksentekovaikutusvallan kauppaaja on virkasuhteessa tai suorittaa julkista tehtävää mutta jos kysymyksessä on päättäjän vaalipiirissä toimiva yksittäinen vaalityöntekijä tai liikemies hän on nykyisten säännösten ulkopuolella

tämä on epäkohta jonka edellä mainittu korruption vastainen sopimus haluaisi poistaa ja jonka lähiajan tapahtumat ovat osoittaneet olevan ongelma maassamme

toivon siis että eduskuntakäsittelyn aikana lakivaliokunta yhteistyössä oikeusministeriön kanssa voisi löytää sellaiset sanamuodot jotka voisivat tyydyttää nämä minusta hieman hienostelevat rikoslain tuntijat jotka arvostelivat hallituksen työryhmän esityksiä ja näin saataisiin myös tältä osin sopimuksen suomeen jättämä varauma poistettua

on huomattava että vastaavat säännökset on saatu aikaan islannissa norjassa ja virossa monen muun euroopan maan ohella eli mahdottomana tehtävää ei voida pitää

omalta osaltani olen yrittänyt täsmentää työryhmän esittämiä säännöksiä tavalla joka mielestäni kohentaa niiden rikosoikeudellista tasoa

usein uskotaan että lainvalmistelussa pitkä tauko ja ajaton pohdiskelu auttavat vaikeiden ongelmien ratkaisussa

tähän haluaisin sanoa että lainvalmistelu ei ole kuin viini tai konjakki joka paranee vuosi vuodelta vaan oivallus löytyy ennemminkin silloin kun aktiivisesti ja vakavasti pyritään ratkaisun löytämiseen

arvoisa puhemies

eun passiasetus ei nyt lähde selvittämään sitä miten tuntemattomia vainajia tunnistetaan mutta sormenjäljistä ei ole kyllä kauhean paljon hyötyä jos ne ovat olleet vedessä vähän aikaa että sitä nyt ei kannata minusta tähän juttuun sotkea

sanoisin ed

zyskowiczille sen että jos hyväksyy sen että yhteiskunnassa on vapautta ihmisillä on yksityisyyttä niin ei voi missään ta pauksessa lähteä siitä että yhdistää rikostutkintaan mielivaltaisesti sen vuoksi vaan että löytyy joku sormenjälki rikospaikalta

arvoisa puhemies

se on aivan totta että tässä ollaan nyt hyvin vaikean ongelman edessä jos ruvetaan säätelemään internetiä ja nettikansan elämää

siinä on teknisiä vaikeuksia siinä on periaatteellisia vaikeuksia siinä on asennevaikeuksia ja ihmiset ovat hyvin huolissaan tästä teknisestä valvonnasta

nyt on kysymys eun passiasetuksesta ja niistä toimenpiteistä joita se vaatii

ja minä kyllä ihmettelen kun täällä edellä vihreä edustaja joka edustaa jonkunlaista teoreettista filosofointia verkkojen ympärillä esittää että nimenomaan ainoa ratkaisu on poliisilla

minusta se että työntekijöille tulee valvonta yrityksen sisällä on oikeastaan erinomainen idea

arvoisa ministeri olisin tiedustellut ihmisoikeusinstituuttialoitteen tilanteesta

he muistuttivat taas kerran mieleen että vuosia on suunniteltu kansallista ihmisoikeusinstituuttia jota hanketta tekin edistitte kovasti aikoinaan eduskunnan ihmisoikeustyöryhmän vetäjänä

sitten kävi niin että ne pahimmat natsimieliset karkasivat saksaan ja kun lukumäärä oli liian pieni niin suomen hallitus hädissään sitten täydensi näitä leirejä laittamalla näiden ihmisten vaimot ja lapset sinne täytteeksi

kuitenkin te olette ilmoittanut että se ei teille kuulu

tämä on hyvin surullinen tarina

viime istunnossa kysyin miksi aloite siitä että käräjäoikeudessa todistelutarkoituksessa kuultujen lausunnoista tehtäisiin kuva ja äänitallenne ja sitä käytettäisiin pääsääntöisesti hovioikeudessa todistelun uskottavuusarvioinnin perusteena esitetään hylättäväksi vaikka lähes kaikki puhujat istunnossa ja valiokunnassa kuullut asiantuntijat kannattivat sitä

arvoisa puhemies

sasi esitteli lausuntoa hyvin asiallisesti

minä alkupuheenvuorossa vaan kiinnitin siihen huomiota että äänestyksen jälkeen poistettiin kappale joka koski luonnononnettomuuksien suuronnettomuuksien muiden katastrofien ja rikosten kohteeksi joutuneiden tietojen käyttämistä emmekä me silloinkaan kun etsimme sopua ja onneksi löysimme sen palauttaneet tätä kappaletta koska minä juuri pelkäsin että tätä kappaletta käytetään sitten ikään kuin lippuna siihen että saadaan rekisteri ja poliisi saa rekisterin ja käyttömahdollisuus käytännössä tulee

lisäksi toivotaan että ruotsissa saadut kokemukset otetaan huomioon

edelleen olen sitä mieltä että oli väärin että hallintovaliokunta käytti sitä hyväkseen

tätä ehdotusta ei jostakin syystä otettu jatkovalmistelussa vakavasti vaikka maamme oikeusprosessisäännökset hyvin pitkälle vastaavat ruotsin vastaavia säännöksiä

mutta minulle on ollut hirveän suuri opetus se että tähän porvariston hillittyyn charmiin joka nykyään on niin muodissa ei kuulukaan perhe elämän ja yksityiselämän suojelu vaan enemmän etsitään yhteiskunnallisten asioiden selvittämiseen tämmöisiä totalitäärisiä ratkaisuja joista minä olen aina luullut että vasemmistoa on syytetty

päivänä toukokuuta kreikan kysymyksestä epäilin että kaikki päätökset euroopan unionissa eivät olleet noudattaneet perustamissopimusta

minun on valitettavasti todettava että maassamme näyttää oikeusasioissa laajasti levinneen jokin sitkeälaatuinen virus tai onkohan se ikioma supisuomalainen byrokraattinen kirous joka kantaa nimeä hitaan käsittelyn periaate

toukokuuta levisi tieto että saksan perustuslakituomioistuin olisi hyväksynyt kreikan tukipakettia koskevat päätökset saksassa

tuomioistuin vain kieltäytyi antamasta täytäntöönpanokieltoa saksan päätösten osalta mutta itse jutun tutkiminen jatkuu ja ilmeisesti kriittinen päätös asiasta tulee aikanaan

tämä asennevamma saattaa pohjimmiltaan olla syy siihen että euroopan ihmisoikeustuomioistuin joutuu jatkuvasti puuttumaan maamme oikeusjuttujen ylipitkiin kestoaikoihin

pääministeri ja valtiovarainministeri arvostelivat tänään oppositiota siitä ettei heidän toimintaansa unionissa haluttu hyväksyä

lakialoitteessa esitetty menettely yhdistettynä hallituksen esityksessä ehdotettuun säännöstöön tarkoittaisi sitä ettei koko juttua tarvitsisi enää kokonaisuudessaan hovioikeudessa käydä eikä todistajia ainakaan kutsua sinne uudelleen

muistuttaisin siitä että kreikan kysymyksen tullessa vireille pääministeri ja valtiovarainministeri vakuuttivat suuressa valiokunnassa että euroopan unioni ei lähde maksamaan mitään velkoja eikä varsinkaan suomen tarvitse sitoutua minkäänlaisiin menoihin

se säästäsi monelta ihmiseltä turhaa vaivaa ja nopeuttaisi erityisesti raskaiden ja vaativien talousrikos ja huumejuttujen käsittelyaikoja eli juuri niiden juttujen jotka useasti ovat esillä euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa ja joista moitteita suomelle tulee

arvoisa puhemies

erityisesti näiden juttujen syyttäjät voisivat tuolloin keskittyä uusiin juttuihin sen sijaan että käydään jo kerran käräjäoikeudessa käsitelty juttu kokonaan uudestaan

kyseisessä esityksessä mainitaan sen tavoitteena puoluerahoituksen avoimuuden lisääminen sekä korruption ja epäasiallisiin sidonnaisuuksiin perustuvan vaikuttamisen ehkäiseminen

uusintaottelua ei tule vaan valituksen perusteella arvioidaan jotakin jutun olennaista oikeudellista kysymystä tai todistajien uskottavuutta jo käräjäoikeudessa annettujen lausuntojen pohjalta

on väärin vaatia että tällaisen nopeasti vyöryvän asian suhteen opposition tulisi heti olla valmis hyväksymään päätökset kaikilta osin

tässä lakialoitteessa esitetään hallituksen ehdotuksen rinnalle kampanjakattoja jotka olisivat osaltaan tärkeitä näiden tavoitteiden toteuttamisessa

tärkeintä kannaltamme on että finanssimarkkinoiden valvonta pankkien ja rahalaitosten vastuu ja kysymykset rahoitusmarkkinaverosta ja pankkiverosta euroalueella ovat edelleen auki

vain erityisistä syistä hovioikeus voisi sallia tai vaatia jonkun todistajan kuulemista uudelleen

lakialoite olisi edistänyt oikeudenkäynnin asianmukaisuutta siten että todistajan ensimmäinen oikeudelle annettu lausunto olisi pääsääntöisesti käsittelyn pohjana

on vaikea kohdata suomalaista veronmaksajaa elleivät nämä finanssimaailman surullisen tapahtumasarjan osapuolet lainkaan kanna siitä vastuuta

määrittelemällä kampanjakatot sekä puolueille että yksityisille ehdokkaille saisimme lopun nykyiselle vaaleihin liittyvälle lieveilmiölle niiden mukana tulleelle kilpavarustelulle

käytännön elämässä on havaittu että todistaessaan hovioikeudessa todistajat unohtavat asioita koska aikaa on kulunut pitkiä aikoja tapahtuneesta tai he muistavat ne aivan toisin

riekko on samaan kokonaisuuteen tehtävä toinen grecon vaatima samaan kokonaisuuteen olennaisesti liittyvä lakimuutos nimittäin lahjusrikoslainsäädännön uudistaminen

lahjusrikossäännösten uudistus pohjautuu samaan euroopan neuvoston korruptionvastaisen toimielimen grecon suorituskokonaisuuteen kuin vaalirahoitukseen liittyvät muutosesitykset

euroalueen vakauttamistoimenpiteet lisäksi edellyttävät tuntuvia leikkauksia julkisissa menoissa

todennäköisesti lakiehdotuksiin tarvitaan vielä tiettyjä tarkennuksia jotta ne eivät turhaan rajoittaisi tavanomaista poliittista toimintaa

aivan keskeistä lahjusrikoslainsäädäntöön tehtävissä muutoksissa on se että grecon vaatimat uudet säännökset vaikutusvallan väärinkäytön palkitsemisesta ja vaikutusvallan kauppaamisesta voidaan hyväksyä

suomessa on joka tapauksessa varustettava oikeussalit nykyaikaisella tekniikalla joten kysymyksessä ei ole aivan ylimääräinen kustannus

jos näissä maissa ei uskota että on pakko uudistua voimakkaasti myönteisen talouskehityksen aikaansaamiseksi on täysin mahdollista että heikoin lenkki kreikka joudutaan siirtämään ulos euroalueelta

mikäli vaikutusvallan kauppaamisen käsite määritellään oikein voidaan tämän vaalirahoitusjupakan mädän omenan eli novan kaltaiset toimijat tulevaisuudessa kokonaan ennakolta eliminoida

alleviivaan että kaikki ne uudistukset jotka johtavat siihen että oikeusprosessi kokonaisuudessaan erityisesti näissä hankalissa jutuissa lyhenee tulee toteuttaa vaikka se vaatisi lisäkustannuksia

suomen hallituksen tulee pitää tiukasti kiinni siitä että sovittuja sääntöjä noudatetaan euroalueella ja vaatia että euroopan komissio ja euroopan keskuspankki hoitavat tehtävänsä huolellisesti ja päättäväisesti

olisi näin ollen myönteistä jos eduskunta kiirehtisi tämän uudistuksen valmistelua oikeusministeriössä niin että laki voitaisiin hyväksyä vielä näiden valtiopäivien aikana

euroopan neuvoston korruptiota koskeva rikosoikeudellinen yleissopimus lisäpöytäkirjoineen tulisi vielä tänä vuonna voida suomessa hyväksyä kokonaisuudessaan ilman varaumia

jos jollakin löytyy kekseliäisyyttä saada italian ja espanjan välimeren alueen tärkeimpien maiden talouskehitys kasvuun niin se antaisi toivoa euromaiden tulevaisuudelle

arvoisa puhemies

eduskunta edellyttää että perustuslaissa ja suomea velvoittavissa ihmisoikeussopimuksissa turvatun viivytyksettömän ja asianmukaisen oikeudenkäynnin takaamiseksi hallitus ryhtyy kiireellisesti valmistelemaan oikeudenkäymiskaaren muuttamista siten että käräjäoikeudessa todistelutarkoituksessa kuultujen henkilöiden lausunnoista tehdään kuva ja äänitallenne jota hovioikeus pääsääntöisesti käyttää pääkäsittelyssä todistelun uskottavuusarvioinnin perusteena

ken on käynyt kataloniassa tai lombardiassa tietää että näillä alueilla on runsaasti taloudellista voimaa ja elinkeinoelämässä dynamiikkaa kunhan sen vaan voisi levittää koko välimeren alueelle